tämä asuntopulan ratkaisu vaatii kaikki mahdolliset toimet

kunnilla on suuri vastuu

helsinki on nostanut kaavoitustavoitteita viimemmäksi viime sunnuntaina ja on selvää että kaikki alueet jotka täällä soveltuvat asuntorakentamiseen tulisi kaavoittaa ja rakentaa

sen lisäksi on selvää että kuntien ei pidä soveltaa turhia kaavamääräyksiä jotka nostavat rakentamisen hintaa ja näkisin että myös tontinluovutukset tulisi tehdä vain määräajaksi ja mikäli rakentaminen ei ala niin sitten tontti luovutettaisiin jollekulle muulle

tilanne on tästä näkökulmasta ollut haastava ja täytyy sanoa että se ainoa merkittävä toimi mikä on tehty tässä tuetun asuntotuotannon puolella on ollut omavastuukorkojen puolitus eikä tämä ole johtanut valitettavasti ministeri kiuru yhdenkään uuden asunnon rakentamiseen

tämä on tarkoittanut lisää kustannuksia valtiolle mutta hintalaatu suhteella mitattuna voi todeta että tämä ei ole ollut onnistunut asuntopoliittinen toimi

sen lisäksi tarvittaisiin norminpurkutalkoot väestönsuojien rakentamisvelvoitteesta luopuminen ja sen lisäksi tarvittaisiin pääkaupunkiseudulla maankäytön ohjaus seudulliseksi

niitä tarvitaan valtion toimesta kuntien toimesta mutta niitä tarvitaan nyt ja vielä muistutan että kyse ei isossa kuvassa ole niin paljoa siitä minkälaisia asuntoja rakennetaan

kyse on siitä että ylipäätään rakennetaan koska kokonaiskysyntä ja kokonaistarjonta ratkaisevat sen mikä on meidän asumisen hintataso

aluksi on kyllä todettava edustaja niikolle että homoseksuaalisuus ei ole mikään käyttäytymismalli ei se ole mikään valittu tie jonka yhteiskunta voi tai joka yhteiskunnan tulisi asettaa epäsuositumpaan asemaan

aluksi hän kertoo kuinka raamatun tulkinta on aikasidonnaista ja muuttuu ajan mukana mutta sen jälkeen kuitenkin perustelee että avioliiton tulkinta tai lain tulkinta ei saisi muuttua ajan mukana ja nojaa siihen mitä avioliitto hänen mukaansa on jo tuhansia vuosia ollut

on todella hienoa että myös perussuomalaisten eduskuntaryhmästä löytyy ainakin yksi tasa arvoiseen avioliittoon tänään keskustelussa kiihkotta ja melko pragmaattisesti suhtautuva edustaja

tässä kysymyksessä nyt on siis niin että faktaperusteisia argumentteja kuten tutkimustietoa tasa arvoista avioliittoa vastaan on vaikeaa ellei mahdotonta löytää

myös muiden lakihanketta vastustavien kannattaisi tunnustaa perusteiden tekaisun sijaan että fakta argumentit esimerkiksi adoptiota koskien eivät aseta estettä lain säätämiselle vaan he katsovat asiaa ensisijaisesti arvojensa pohjalta

niitä maita joissa samaa sukupuolta olevat parit voivat solmia avioliiton joka on juridisesti yhdenvertainen heteroparien avioliiton kanssa pidetään usein maailman tasa arvoisimpina ja menestyvimpinä

niitä maita joissa moniavioisuus on mahdollinen löytyy sen sijaan useilla tasa arvon ja yhdenvertaisuuden mittareilla listan häntäpäästä

samaa sukupuolta olevien avioliiton sallineissa maissa ei ole käynnissä suunnitelmia moniavioisuuden saatikka insestin sallimiseksi ja minun arvojeni pohjalta on erittäin hyvä niin

tällaisen tekaistun porttiteorian kehittelylle tai esittelylle uhkakuvana täällä tänään keskusteltaessa tasa arvoisesta avioliittolaista ei ole mitään perusteita

edustaja niikolle voi todeta oikeastaan tässä vaiheessa iltaa vain että samaa sukupuolta olevien parien on mahdollista avioitua eu maista ruotsissa hollannissa belgiassa portugalissa ja espanjassa eun ulkopuolella vastaavasti norjassa islannissa argentiinassa kanadassa ja etelä afrikassa ja lukuisissa yhdysvaltojen osavaltioissa

en usko että näissä maissa on toimittu väärin ja luotan näiden tasa arvoisten demokratioiden lainvalmisteluun ja niistä kertyneeseen tutkimustietoon joten tältä osin voi kyseenalaistaa tämän yhden yksittäisen tilanteen johon edustaja niikko viittasi

ei minun mielestäni mitenkään

siitä miten asiat tänä päivänä ovat tai ovat historiassa olleet ei voi päätellä miten niiden pitäisi tulevaisuudessa olla ja kyllä varmasti lainsäädäntö elää ajassa tulevaisuudessakin mutta eihän tämän lakihankkeen vastustamisen perustana nyt mitenkään voi olla pelko siitä mitä kenties tulevaisuuden päätöksentekijät tekevät

siitä tunnutaan nyt olevan salissa hyvin yhtä mieltä että rakastavat vanhemmat ovat lapselle se kaikkein tärkein asia ja tästä näkökulmasta itse pidän niin ikään tasa arvoista avioliittolakia erittäin perusteltuna

ei varmasti ole sama se ja sama onko lapsella heterovanhemmat vai samaa sukupuolta olevat vanhemmat

onko se haitallista lapsen kehitykselle lapsen elämälle tai kasvulle perheessä jos hänellä on kaksi isää tai kaksi äitiä

on aivan totta niin kuin edustaja niikkokin on todennut että tutkimustieto ei ole täysin kattavaa ja varmasti tulevaisuudessa sitä tulee kertymään yhä lisää mutta tähän mennessä sitä on jo etenkin kansainvälisiltä kentiltä paljon kertynyt

tytti solantaus ei ole löytänyt mitään perusteita tämän tutkimusaineiston läpikäynnissä sille että samaa sukupuolta olevien parien perheissä lapset kehittyisivät tai kasvaisivat jotenkin heikommin haitallisemmin kieroon verrattuna eri sukupuolta oleviin pareihin

itse asiassa erikoinen löydös joka tunnistettiin tilastollisesti merkitseväksi oli se että heteropariskunnissa on keskimäärin enemmän parisuhdeväkivaltaa kuin samaa sukupuolta olevien parien kesken

siitä huolimatta uskallan puolustaa täällä myös heteroparien oikeutta kasvattaa lapsia vaikka tällainen ero nykytiedon valossa tutkimuksista paljastuukin

mutta alleviivaan vielä että suomessa nyt alan ykköstutkijat eivät ole löytäneet perusteita tutkimustietoon vedoten joita edustaja niikko täällä jatkuvasti on nostanut esiin

minua huolestuttaa hallinto oikeuksien tilanne etenkin asemakaavoista tehtyjen valitusten käsittelyn osalta

monet kaavahankkeet etenkin suuremmissa kaupungeissa viivästyvät jopa vuosilla kun niistä jo yksittäinen kuntalainen voi valittaa hallinto oikeuteen ja käsittely tuntuu kestävän

esimerkiksi helsingissä on jo aikaisemmin päätetty toteuttaa kalasataman keskuksen hanke jossa kyse on yhdestä asemakaavasta joka on yli miljardin euron rakennushanke vieläpä taloudellisesti varsin haastavana aikana ja nyt tästä tehty valitus uhkaa viivyttää hanketta varsin pitkään

kysyisinkin arvoisalta ministeriltä

onko hallinto oikeuksien edellytyksiin käsitellä kaavavalituksia nyt panostettu paranevatko ne

toisaalta pyytäisin arvioimaan tulisiko yksittäisen kaavavalittajan oikeuksia arvioida uudelleen esimerkiksi niin että jonkinlainen maksu valituksesta perittäisiin mikäli valitus ei tule hyväksytyksi

epävarmassa tilanteessa ainoa vaihtoehto on hallitusohjelma joka tavoittelee kaikin keinoin vakautta sekä talouden positiivista kehitystä

suomella ja suomalaisilla ei kerta kaikkiaan ole varaa siihen että poliitikot iskevät haastavina aikoina hanskat tiskiin kykenemättöminä päätöksentekoon

tästä hyvänä esimerkkinä on eu politiikka joka on vaatinut ja tulee vaatimaan ikäviä ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta hankalia päätöksiä suomalaisten omien työpaikkojen turvaamiseksi

vastuun kantaminen on ammatinvalintakysymys ja vastuunkantajan ammattiin hallituspuolueet ovat vaadituista kompromisseista huolimatta sitoutuneet vahvasti

me tulemme tekemään sen mitä vaaditaan

jyrki kataisen ensimmäisen hallituksen ohjelma pyrkii tukemaan talouden suotuisaa kehitystä pidättäytymällä työn verotuksen korotuksista kaikissa tuloluokissa

parempaa kilpailukykyä tuetaan alentamalla yhteisöveroa parantamalla työllisyyttä sekä tähtäämällä vastuullisiin työmarkkinaratkaisuihin

tuottavan sektorin toimintaedellytyksiä parannetaan lisäksi esimerkiksi energiaintensiivisen teollisuuden energiaveroleikkurilla uudistamalla yritystukijärjestelmän rakenteita sekä ottamalla mahdollisesti käyttöön t k verovähennys

hallituksen kansainvälisesti ulospäinsuuntautunut ja aktiivista toimintaa korostava ulkopoliittinen linja tukee niin ikään talouden positiivista kehitystä

julkisen talouden kestävyyden näkökulmasta hallitusohjelma linjaa tinkimättömästi että valtiontalouden velan ja kokonaistuotannon suhde käännetään selkeään laskuun vaalikauden loppuun mennessä

hallitus osoittaa kaukokatseisuuttaan asettamalla selkeät raamit sille miten talouspolitiikkaa suunnataan tarpeen mukaan uudelleen vaalikauden edetessä

ehdottomiksi perälaudoiksi on asetettu velan bkt osuuden selkeä taittuminen laskuun sekä suomen korkean luottoluokituksen säilyttäminen

toivon että talouskehitys on myönteistä eikä lisätoimille ole tarvetta mutta mikäli tulevaisuus osoittaa toisin on hallituksen tartuttava uusiin talouden tasapainotustoimiin suoraselkäisesti ja ripeästi

uskon ja toivon että valtiovarainministeri urpilaisella on kaikissa tilanteissa suoraselkäisyyttä ja kaukonäköisyyttä tekemään tarvittavat toimet suomalaisten tulevaisuuden hyvinvoinnin turvaamiseksi

arvoisa puhemies

meidän tulee uudistaa hyvinvointimme rakenteita siten että mahdollisimman suuri osa talouden tasapainotuksesta hoidetaan tekemällä asioita aiempaa paremmin sen sijaan että tehtäisiin niitä vähemmän

eräs tällaisista uudistuksista joista hallituspuolueet ovat hyvin yksimielisiä on historiallisestikin katsottuna hyvin kunnianhimoinen maanlaajuinen kuntarakenteiden uudistus

hallitusohjelma linjaa että tulevaisuudessa nykyistä laajemmat ja vahvemmat itsenäiset peruskunnat vastaavat jatkossa kaikista hyvinvointipalveluista vaativinta erikoissairaanhoitoa ja sosiaalihuoltoa lukuun ottamatta

jo kuntaministeri kiviniemen johdolla valmisteltu paras puitelain muutos linjasi viisaasti että kunnan tulee muodostua työssäkäyntialueen tai muun toiminnallisen kokonaisuuden varaan mutta tarvittiin kataisen hallitus toteuttamaan tämä linjaus

erityisen tärkeää kuntarakenteiden uudistaminen onkin kaupunkiseuduilla jotka muodostavat yhtenäisen työssäkäyntialueen

arvoisa puhemies

kreikan ongelmat johtuvat holtittomasta taloudenpidosta kestämättömästä julkisen sektorin kasvusta kestävän kasvupolitiikan puutteesta ja ylisuurista palkankorotuksista

tällaisella politiikalla on hintansa oltiinpa euroalueessa tai ei ja maksun aika tulee aina aikanaan

tilanne on vaikea eikä vastuullinen riskit minimoiva politiikka ole todellakaan helppoa mutta vastuullisuuteen meidän kuitenkin pitää pyrkiä

vaikka maito olisi maassa ei meidän tule uhrata koko lehmää ja tämän vuoksi joudumme jälleen hyväksymään kreikan tukipaketin onneksi vakuuksilla siivitettynä ja jälleen korostamaan sen edellyttävän kreikalta vastuullisia päätöksiä ja niiden toimeenpanoa

vaihtoehto eli kreikasta ympäri eurooppaa leviävä epäluottamus ja heikosti talouttaan hoitaneiden talouksien kaatuminen johtaisi todennäköisesti erittäin vakavaan alati syvenevään talouskriisiin ja taantumaan

yksikään letkut irti kreikasta politiikkaa ehdottanut ei ole kertonut miten laaja alainen talouden metsäpalo euroopassa oikein vältettäisiin

erinomaista että ministeri henriksson olette puuttumassa näihin haittavalituksiin kaavoituksen yhteydessä

tämänpäiväiset suomen hallituksen kehysriiheen tähtäävät linjaukset vastuullisesta taloudenpidosta ovat toisin kuin kreikassa osoitus demokratian positiivisesta muutosvoimasta

yksi asia on tietenkin se kuinka monia valituksia etenee edelleen hallinto oikeuksista ylempiin oikeusasteisiin mutta tosiaan tätä nykytilaa jossa valittaminen on yksityishenkilölle täysin maksutonta pitäisi tarkastella

suomen tie on vastuullisen talouspolitiikan tie

edustaja soini täällä tänään aiemmin ymmärsi yllättävän hyvin tavallista kreikkalaista tähän hän myös usein vetosi siis sitä tavallista kreikkalaista joka vuosi toisensa jälkeen on äänestänyt valtaan poliitikot jotka ovat ylivelkaannuttaneet maan

itse ajattelen jotenkin niin että mikäli valittaja tähtää vain tämän hankkeen viivyttämiseen ja sitten tämä valitus hylätään niin siinä tilanteessa voitaisiin periä tältä valittajalta kenties jonkinlainen maksu etenkin silloin kun kaavassa on kyse merkittävistä taloudellisista intresseistä

jättämällä kreikan oman onnensa nojaan muuttuisi tavallisen kreikkalaisen arki vaikeasta suorastaan sietämättömäksi mutta tästä ei edustaja soini puhu

sama käsittämätön ajattelu syyseuraus suhteesta vaivaa kyllä keskustaa ja valitettavasti joudun toteamaan myös edustaja pekkarista jota muuten suuresti arvostan

keskusta on kääntänyt ensinnäkin takkinsa täysin euron suhteen

toisaalta voitaisiin miettiä sitä että mikäli valittajia on vain yksi jotain kaavaa koskien niin pitäisikö sitten tällaista valittamista ylipäätään sallia

edellisellä hallituskaudella keskustan johdolla kreikalle lainattiin suomen toimesta yli miljardi euroa ja nyt vaaditaan kreikkaa nurin

täällä on moneen kertaan nyt kuultu tätä väitettä ideologisista perusteista tälle kuntarakenneuudistukselle ja toisaalta väitettä siitä että tässä olisi keskittämisharjoituksesta kyse

myös edustaja saarikko vetosi näihin

tuona vuonna vallassa oli keskustan johtama hallitus joten jos tilastot pitävät paikkansa niin aivan syyttömiä tähän maatamme kohdanneeseen rakennemuutokseen em me ole mekään

hän peräänkuuluttaa keskustalta tosiasioiden tunnustamista ja itse kyllä yhdyn tähän europarlamentaarikko takkulan pyyntöön että tosiasiat olisi syytä tunnustaa

tässä kuntarakenneuudistuksessa ei miltään osin ole kyse palveluiden keskittämisestä tällä pyritään nimenomaan turvaamaan palvelut ja muuttoliike kaupunkeihin on valitettavasti fakta

se jatkuu riippumatta poliittisista päätöksistä

arvoisa puhemies

nyt keskusta kuitenkin kannattaa tätä maagiselta kuulostavaa kreikan hallittua irrottamista eurosta

miten tämä amerikan temppu oikein tehdään

aivan samalla tavalla meillä on tiukat ehdot kreikalle

nyt vaatimukset ovat suomessa vieläpä tiukentuneet kun me olemme vaatineet ja saaneet vakuudet ainakin merkittävälle osalle tästä meidän vastuustamme

myös edustaja soini on kannattanut näitä heppoisilta kuulostavia hallittuja velkajärjestelyitä ja kysyisin allekirjoitatteko nyt myös suhteessa keskustan merkittävään talousvaikuttajaan rehniin soinin näkemykset hänestä ja hänen politiikastaan

itse asetun tässä vahvasti rehnin tukijaksi

nyt tuntuu todella että keskustan edustajat täällä eivät ymmärrä mistä toisaalta palveluiden keskittymisessä ja muuttoliikkeessä ja toisaalta nyt kuntarakenneuudistuksissa on kyse

nämä ovat kaksi eri asiaa

muuttoliike tulee jatkumaan kaupunkeihin ja se miten palvelut turvataan ja järjestetään on mahdollistettava tästä riippumatta mutta kuntarakenneuudistus pyrkii kahteen asiaan

ensinnäkin kaupunkiseuduilla jotka ovat paljon merkittävämmässä roolissa vielä kuin nämä hajaseudut se pyrkii tuomaan päätöksenteon siihen luontaiseen ihmisen elinraamiin niin että katsotaan kaupunkiseutua kokonaisuutena eikä vain jotain tiettyä osaa

ja toisaalta sitten niissä kunnissa joiden taloudellinen kehitys ja omat muskelit oma elinvoima eivät riitä pyritään kokoamaan voimia näille kunnille kokoamaan niitä yhteen niin että saadaan riittävä kriittinen massa ja riittävät muskelit palveluiden järjestämiseksi ja turvaamiseksi kaikille

kokoomukselle yksikään hallintomalli ei ole ideologinen kysymys ei totta vie ole

kokoomukselle yksikään tietty palveluiden järjestämismalli ei ole ideologinen kysymys

se on ihmisten oma valinta missä he asuvat mutta hallinnon rakenteiden täytyy tukea näitä valintoja ja täytyy turvata yhdenvertaiset mahdollisuudet ja siitä syystä kuntien täytyy olla tarpeeksi vahvoja ja elinvoimaisia

arvoisa puhemies

keskusta on täällä peräänkuuluttanut kasvurahastojen rahastoja johon haetaan yksityisiä sijoittajia mukaan ja nyt hallitus on päättänyt perustaa kasvurahastojen rahaston johon haetaan yksityisiä sijoittajia vipuvaikutuksella mukaan

keskusta on myös peräänkuuluttanut että rahastomalleja voitaisiin rahoittaa esimerkiksi teliasoneran osakkeiden myynnillä ja hallitus tällä hetkellä on päättänytkin ilmeisesti että osa osakkeista myydään joten siltä osin mennään ilmeisen hyvillä linjoilla kysyttiinpä sitten oppositiolta tai hallitukselta

täällä elinkeinopoliittisessa osiossa on lisäksi täällä rakenneohjelman puolella merkittävä linjaus siitä että yritysrahoituksen saatavuuden turvaamiseksi edistetään pk yritysten joukkovelkakirjamarkkinoiden syntymistä ja selvitetään keinoja pörssin toimintaedellytysten ja listautumisten lisäämiseksi

toivon että pienimpien pörssiosinkojen verovapaus first north listan verokohtelun saaminen ei listattujen yritysten kanssa samalle viivalle ja esimerkiksi norjan esimerkkien käyttöönottaminen joukkovelkakirjalainamarkkinan synnyttämiseksi olisivat hyviä suuntia ja toivon että tänne päin edetään

hänhän siis todella totesi että ei kannata finanssipolitiikan osalta minkään tasoista koordinaation lisäämistä tai askelia integraation suuntaan toisaalta totesi että nykyjärjestelmällä ei voida jatkaa joten kyllä tästä on luettavassa tuki silloin tälle hyvin selkeälle soinin väyrysen nyt pekkarisen linjalle joka tarkoittaa keskinäistä euromaiden ja euroalueen hajaannusta ja sitä kautta selkeästi tätä tietä

mutta kuitenkaan edustaja pekkarinen ei vieläkään kertonut miten tämä hallitusti sitten oikein toteutettaisiin mitkä olisivat vaikutukset akuutisti